lopuksi arvoisa puhemies totean vielä että jätevesiasetushan käy oikeastaan ihan tarpeettomaksi jo pelkästään sen kautta että itämeren suojelukomissiossa on sovittu että fosforittomiin pesuaineisiin siirrytään lähivuosina ja niin koko ongelma poistuu joten miksi me tätä ilveilyä vielä jatkamme

jotta pääsisimme uuteen kasvuun ja uusia työpaikkoja alkaisi syntyä ja äsken mainitut tue edestä edustajilla kovimman puheessa mainitsivat uudet työpaikat edustaja filatovin puheessaan mainitsemat uudet työpaikat syntyisivät ja työttömät saisivat töitä se syntyy vain aidon kasvun kautta

mutta tuohon metsäverokeskusteluun haluan kantaa oman korteni kekoon ja totean että ihmettelen hieman sosialidemokraattien kantaa jossa sitä arvosteltiin rankasti

valmistelu on ollut tyypillistä ympäristöministeriön käsialaa koska se on tehty täysin virkamiestyönä

poissa ja

pitää muistaa se että suomalaisessa järjestelmässä olisi hyvä pitäytyä näissä demokratian normaaleissa menettelytavoissa jolloin paikallisten ihmisten mielipiteet ja ennen kaikkea elinkeinojen alueella säilyminen ja työpaikkojen säilyminen otettaisiin vihdoinkin tässä maassa ihan maan tavaksi eikä siinä että ympäristöministeriö vain sanelee ja muut joutuvat siihen sitten tyytymään

hieman ihmettelen

aikanaan meillä oli käytettävissä silloin muistamme kaikki sen ajan jolloin esko ahon hallitus oikoi suomen talouden tilaa katastrofitilanteesta kohti parempaa kasvua ja sehän onnistui

siitä voisin pitää vaikka kahdeksan tunnin puheenvuoron

ensinnäkin tällä lakiesityksellä pannaan täytäntöön euroopan unionin postidirektiivi ja sitten maailman postiliiton viimeisimmät sopimukset saatetaan tähän uuteen lakiin

seurujärvi omassa puheenvuorossaan sanoi että postipalveluja tarjotaan edelleen viitenä päivänä viikossa ja samoilla hinnoilla näitä postipalveluita saa olkoon sitten utsjoella taikka hankoniemessä tai ilomantsissa tai vaasassa paikkaan katsomatta

nyt käsittelyssä oleva hallituksen esitys eläkekeskus lähetekeskustelussa oleva hallituksen esitys uudeksi ajokorttilaiksi on mielestäni erittäin hyvä ja kuten ministeri omassa puheenvuorossaan totesi valiokunta varmaan tätä asiaa käsitellessään suorittaa vielä viimeistä viilausta tälle lakiesitykselle jotta se saataisiin mahdollisimman hyväksi ja toimivaksi

haluan tässä puheenvuorossani kiittää työmarkkinajärjestöjä ja myöskin pääministeri sipilää sitkeydestä ja tilannetajusta että syntyi kilpailukykysopimus mutta pitää muistaa että kilpailukykysopimuksen vaikutus suomen talouteen on kovin pieni vielä mutta tie on erittäin oikea ja kannatettava

se on itsestäänselvyys

se että suomalaisessa suojeluajattelussa on menty aivan hakoteille johtuu siitä että suojelu on suomessa käsitetty totaalisuojeluksi

mutta pitää nähdä tämän asian yli mielestäni vähän pidemmälle koska tämän rahapulan on tietenkin aiheuttanut se että meillä on tullut tähän kemeran kylkeen aikanaan energiapuun korjuu nuoren metsän harvennus ja haketustuki joka lisäsi tätä lisääntyvää rahapulaa koko ajan

on hyvä että mopokortin saamiseen liittyy koulutusta ja meidän nuoremme jo ihan heti liikenteeseen tullessaan kun he saavat ajettavaksi mopedin tai sitten vaikka peräti mopoauton saavat tätä varten kunnollista koulutusta ja heidät opetetaan vastuulliseen liikennekäyttäytymiseen

eurooppalaisessa luonnonsuojelussa eletään alueilla tehdään työtä elinkeinot kehittyvät ja elämä jatkuu mutta suomessa on lähdetty siitä että kun joku saadaan suojelluksi niin sen jälkeen se on ympäristöministeriön mielivallan alla ja kaikkiin hankkeisiin pitää saada lupa

se tarkoittaa että meidän on jatkossakin pidettävä meidän tulopolitiikkamme ja finanssipolitiikkamme järkevänä että pystymme saamaan suomen talouden kasvu uralle koska mitään muuta keinoa kansantaloutemme ja julkisen talouden parantamiseen meillä ei kerta kaikkiaan ole

ja kun se samainen ympäristöministeriö joka on tämän hankkeen suunnitellut itse arvioi omia töitään ja sitä suojelutarvetta tai sitä haittaako joku elinkeino tai suunnitelma tämän suojelualueen luontoarvoja niin totta kai se haittaa kun se on itse sitä mieltä ja itse sen suunnitellut

ja kuten ed

toivon että tämän lakiesityksen käsittelyssä päästään oikeaan menettelyyn joka huomioi paikallisten ihmisten tarpeet ja niin että kunnioitetaan esimerkiksi niitä oikeuksia mitkä alueella tällä hetkellä ovat esimerkiksi metsästysoikeus kalastusoikeus joita pidän todella tärkeinä

mutta viisas eduskunta seuraavalla vaalikaudella tietenkin sitä parantaa jos tämä eduskunta sitä ei ole oivallisesti pystynyt nyt tekemään

valiokunta ehdottaakin mietinnössään että postilakia muutetaan siten että postitoimiluvat myöntää valtioneuvosto

valtioneuvoston päätöksen myötähän se tulee tietenkin tänne eduskuntaan keskusteluun ja sitten se hallitus joka sen esityksen tekee ja päätöksen tekee on tietysti parlamentaarisessa vastuussa eduskunnan enemmistölle eli jos sitten tulee hallituksessa tehtyä typeriä päätöksiä niin siitä sitten maksaa vaikka siinä luottamuslauseäänestyksessä

niiden nautintaoikeuksien jotka ovat vuosisatoja siellä olleet pitää pysyä siellä ja samaa harrastustoimintaa pitää pystyä harjoittamaan edelleen

jokainen työtön joka pääsee töihin ja nimenomaan sillä että oma taloutemme on lähtenyt kasvamaan ja vienti on lähtenyt vetämään sitä kauttahan me sen uuden kasvun luomme

on muistettava myös se että jokainen ihminenhän oman elämänsä aikana käy työterveystarkastuksissa ja monissa muissa lääkärintarkastuksissa joten kyllä hänen terveyttään seurataan

minun on hieman vaikea ymmärtää sitä että ajokorttiin ja sen ympärille rakennetaan valtava byrokratia joka tarkoittaa tietenkin lisääntyviä kustannuksia ja se tarkoittaa myös sitä että monelle ihmiselle näistä kustannuksista tulee todellinen ongelma

muuta keinoa ei meillä valitettavasti ole

natura hankkeen yhteydessä aikanaan ympäristöministeriö julkisesti lupasi että he ottavat opin näistä natura hankkeen yhteydessä tehdyistä virheistä

kaikki tiedämme että tänä päivänä esimerkiksi sähköinen laskutus on tulossa ja ei mene montakaan vuotta kun ei mene montakaan vuotta ja kaikki laskut ihmisille tulevat pääasiassa sähköisesti jolloin niiden kirjeiden määrä joka meillä tänä päivänä on kohtuullisen suuri putoaa olennaisesti

koska aikanaan valitsimme tämän euron jonka olosuhteissa nyt elämme ja jonka politiikkaa toteutamme ja meillä ei ole sitä rahan ulkoisen arvon vaihtamismahdollisuutta enää olemassa niin tämän takia meidän on se kustannusten leikkaus tehtävä sisäisesti elikkä parannettava kilpailukykyä niillä keinoilla mitä suomella itsellään on

ihmettelen suuresti että tällaista joutuu suomen eduskunta vielä tänä päivänä katsomaan mutta olen positiivinen ihminen ja uskon että tämä asia paranee toivon mukaan jo tällä

näin ollen myös postin jakelumaksut mitä se ennen oli saanut näitten kirjeiden kuljettamisesta jäävät pois

tällä on myös oikea terve pelotevaikutus että henkilö joka vaikka sen saunakaljan jälkeen harkitsee lähtevänsä ajamaan tai käytyään pubissa todellakin tietää sen missä mennään että tällainen seuraamus sitten seuraa jos lähtee vähän maistissa ajamaan

hokkuspokkuskonstien aika on ohi

tämä välikysymyskeskustelu on äärimmäisen mielenkiintoista mutta toisaalta myös hämmentävää seurattavaa kun tässä keskustelun aikana eri yhteyksissä on noussut esimerkiksi tämä autovero

minä tämän syyskauden aikana muistan demarien ja muidenkin oppositiopuolueiden vedonneen siihen että autoveroa vähän huojentamalla tai pienentämällä sitä summaa mikä sieltä tulisi voitaisiin käyttää vaikka tällaisiin

ne toki käsittelevät yleispolitiikkaa ja varmaan libyan tilannetta tänä päivänä mutta sen paikallisen ihmisen elämän kannalta niitä tärkeitä pieniä asioita ne eivät kerro

tämä on erittäin hyvä että voidaan todellakin varoituksen kautta vapisee kiloa menee nyt sain liikennesääntöjä rikkonutta henkilöä varoittaa eikä heti välittömästi ottaa korttia haltuun tai sitten voidaan katsoa myös niin että kun poliisi antaa varoituksen niin tässä on myös tällainen kasvatuksellinen näkökulma että henkilö joka saa varoituksen kiinnittää sitten ajotapaansa ja tottumuksiinsa paljon enemmän huomiota

siksi paikallislehtien asema on erittäin tärkeä ja se on koko suomalaisen yhteiskunnan ja suomalaisen kulttuurin kannalta mielestäni se kulmakivi ja sitä kulmakiveä ei saa mennä vaarantamaan edes postilailla

valiokunta toteaakin että postilain soveltamisalan säilyttäminen nykyisellään on perusteltua mutta katsoo että paikallis ja maakuntalehtien tulevaisuudesta tulee jatkossa pyrkiä huolehtimaan muilla käytettävissä olevilla keinoilla

oiva kaltiokumpu kuvasi hyvin tätä muuttuvaa liikennevalvontatilannetta kun nythän on liikennekameroita tulossa yhä enemmän teittemme varsille ja se tulee johtamaan tulevaisuudessa siihen että kun kamerat lisääntyvät myös nämä erittäin pienet ylinopeusrikesakot lisääntyvät

tämä on suunnan käännös suunta käännetään nyt parempaa kohti mikä on jäänyt monelta monelta hallitukselta tekemättä

aivan oikein kivihiilen käytön pitää laskea ja sen pitää loppua kokonaan ja sitten ruvetaan käyttämään näitä kotimaisia energiaraaka aineita puuta ja turvetta jotta saataisiin joskus nuo velatkin maksettua

elikkä todellakin kun lehtijakelu ei kuulu tämän postilain piiriin mihin kirjeet kuuluvat niin näin ollen aivan oikein valiokunta on ottanut erittäin hyvin esille tämän paikallislehtien tilanteen

tässä käydyn keskustelun aikana voi sanoa että on kerrankin tuntunut maaseudulla kasvaneesta nuoresta miehestä hyvältä kun maaseudulla on kerrankin runsaasti ystäviä

lopuksi haluan korostaa sitä että tämä paikallislehtiasia on sellainen asia että olkoon tässä maassa minkä näköinen hallitus tahansa tulevien vaalien jälkeen ja tulevina seuraavinakin vaalikausina niin on pidettävä siitä visusti huoli että paikallislehtitoiminta säilyy tässä maassa vahvana

oiva kaltiokumpu hyvin kuvasi nimittäin tilanteeseen että muutamalla pienellä sakolla se ajokortti sitten menee kuivumaan ja pahimmillaan siitä voi olla seurauksena vaikka ansion menettäminen tai peräti työpaikan menettäminen kun työväline menee alta

syynä ovat tietenkin ensinnäkin euroopan unionin määräämät pakotteet venäjälle jotka aiheuttivat sitten vastapakotteet venäjän toimesta

ilman paikallislehtien vahvaa panosta suomalaisen kulttuurin eteenpäinviemisessä tämä kansakunta joutuu todella heikoille jäille ja sen ei pidä antaa tapahtua edes tämän uuden postilain hengessä

toivoisin että tähän kiinnittäisi valiokunta huomiota omassa käsittelyssään ja nimenomaan siihen isoon puutteeseen joka mielestäni tähän lakiesitykseen sisältyy

sen takia byrokratian purku ja erilaisten jätesäännösten ja tällaisten asioiden yksinkertaistamisen ja byrokratian purun kaikessa koko hallinnon läpi pitää olla tämän hallituksen ja seuraavien hallitusten asia numero yksi

pitäisin sitä erittäin hyvänä ja suuresti ihmettelen että kun liikenneministeriössä tätä lakia on valmisteltu tätä ei ole otettu tähän lakiesitykseen mukaan

suomi on saanut eulta hieman korvausta siitä syntyneen syntyneiden on tehty jopa tehtyjen pakotteiden helpottamiseksi mutta valitettavasti niistäkin tuista suurin osa meni jonnekin muualle

oiva kaltiokummun esittämän monen rikesakon mahdollisuuden joka voi rankimmassa tapauksessa viedä ajokortin ja siinä menee todellakin sitten se leipä vähäksi aikaa ja siinä voi mennä työpaikkakin ihan pienten ylinopeussakkojen takia jotka ovat vain todella rikesakkoja

sitähän on tämän hallituksen aikana kohtuullisen hyvin jo purettu ja toivon että ministeri kun on nyt paikalla tätä äsken mainittua byrokratian purkutietä jatkaa rohkeasti ja empimättä

se on aivan oikea tie

on todella epäoikeudenmukaista että esimerkiksi puutavararekan kuljettajat joutuvat tilanteeseen jossa he talviolosuhteissa ajavat puuta ja nykyisissä kuorma autonostureissa on vaakalaitteet lähes poikkeuksetta kaikissa uusissa laitteissa jolloin kuormaa tehdessään kuljettaja tietää tasan tarkkaan kuinka monta tonnia siellä tavaraa on kyydissä eli ylikuorman tekeminen on tavallaan nykyisin jo tietoinen teko

sitä vain ihmettelen edelleen minkä takia maaseutuvirastossa ei saada tietokoneohjelmia sellaiseen kuntoon että voitaisiin tukien maksatukset hoitaa kuntoon nopeasti

kuljettaja kuormaa tehdessään osaa säätää sen kuorman niin että se sopii lain asettamiin painorajoihin eli ylipainoa siinä tapauksessa ei tule

mutta se todellinen ongelma talviolosuhteissa on se että kun lähdetään liikkeelle niin lumipöly tiivistyy kuormaan ja tietyissä olosuhteissa jolloin lumi on märkää hieman kiinni tarttuvaa se rekkakuorma voi ottaa jopa kaksikin tonnia lunta mukaansa

sen jälkeen kun varsinkin akselipainoja tarkistellaan uskallan väittää että talviolosuhteissa jos lähdetään vaakaamaan näitä puutavararekkoja tai muitakin isoja rekkoja jotka teillämme kulkevat tuolla lumisissa olosuhteissa suurin osa niistä voitaisiin saada kiinni pienestä rikkomuksesta ja tällaisista rikkomuksista sitten kuljettaja mies tai nainen menettää ajokorttinsa ja siinä menee sitten leipä vähäksi aikaa

biotalous on tärkeä osa suomalaisen maaseudun tulevaisuutta ja jos meillä ei biotalouteen saada sijoitettua isompia panoksia kuin tänä päivänä olemme siinä tilanteessa että joudumme tuomaan sitten elintarvikkeita ja monta muutakin asiaa

biotalous on todellinen mahdollisuus mutta se edellyttää sitä että tässä maassa löytyy ensinnäkin yhteinen ymmärrys siitä että maataloudelle annetaan aito mahdollisuus kasvaa käytämme yhä enemmän omia elintarvikkeita ja jalostamme niitä ja myymme niitä ulkomaille yhä enemmän koska puhtaudella varmasti maailmalla tulevaisuudessa pärjää

rekkoja ajavat kuljettajat ovat suomalaista ammattihenkilöstöä katsottaessa erittäin huippuosaajia

nimittäin uusiutuvan energian kestävyyskriteereitähän tehdään parhaillaan euroopan unionissa kuntoon ja näin ollen suomalaisten poliitikkojen on kohtapuoliin päätettävä millaisia kriteereitä me haluamme tässä maassa viedä eteenpäin tuolla eussa

he osaavat työnsä kiitettävän hyvin ja ennen kaikkea suhtautuvat ammattiinsa vakavasti ja kunnioittavat hyviä liikennesääntöjä ja tekevät työnsä suurella ammattitaidolla

ihmettelen suuresti että tässä uudessa lakiesityksessä tätä pisteytysjärjestelmää ei ole

vetoan vielä kerran siihen että liikennevaliokunta mietintöä laatiessaan tekisi yhteistyötä ministerin ja ministeriön kanssa että tämä saataisiin kirjoitettua tähän lakiin sisään

ensimmäisiä puheenvuoroja olen jo kuullut esimerkiksi vihreän liiton piiristä että koko suomalainen metsien kasvu ei olisi se kestävä kasvu josta osa voitaisiin